se on aivan tavallista ja tänä päivänä ihan arkipäiväistä ja tietysti tähän liittyen harkitaan tällä hetkellä eri puolilla suomea missä muodossa halutaan jatkossa toimia ja siinä on monia etuja

lapissa kävin puhumassa yliopiston avajaisissa selkeämmästä työnjaosta meidän korkeakoulukentällä vahvoista osaamiskeskittymistä ja selkeämmistä profiileista

hallitus ei ole tehnyt tämän reformin yksityiskohtiin vielä kaikkia linjauksia valmiiksi eli tulemme keskustelemaan niistä kun virkamiesvalmistelu edistyy

tämä työ on mielestäni tärkeätä jotta voimme käyttää meidän tutkimuksen ja tieteen resurssit viisaammin ja saada entistä parempaa ja laadukkaampaa tutkimusta aikaan ja siitä vaikuttavuutta ympäröivään yhteiskuntaamme

hyvin on menty opetus ja kulttuuriministeriön asiantuntevien virkamiesten ja tämän kentän yhdessä rakentaman tahdon pohjalta eteenpäin näissä linjauksissa

mutta edelleenkin tämä uusi malli veroluonteisuudessaankin tarkoittaa sitä että keskustelua niistä ylen julkisen palvelun tehtävistä täytyy jatkaa

tasa arvoinen avioliittolaki koskee kuitenkin keskustelunaiheena ja kokemuksena paljon suurempaa joukkoa kuin vain niitä jotka tämän lain johdosta sitten pääsisivät tulevaisuudessa naimisiin

näen että tämäntyyppinen rakenteellinen uudistaminen mitä tässä tavoitellaan osaamisen vahvistaminen alueiden vahvuuksiin ja alueiden osaamistarpeisiin vastaaminen on se tapa jolla haluamme tehdä näitä koulutukseen kohdistuvia reformeja

sen keskustelun täytyy olla pysyvää ja sitä keskustelua pitää pitää yllä vaikka nyt ikään kuin tämä kuuma peruna rahoitusmalli saatiinkin aikaiseksi

tämä keskustelu ei voi tarkoittaa vain sitä että katsotaan mitä ihmiset haluavat erilaisissa gallupeissa nähdä eli ei pelkkiä katsojalukuja vaan myöskin niitä sisältöjä joita kaupallinen media ei tuota

minä uskon että tulevina vuosina tulemme niitä vielä kohtaamaan monta kertaa ja erityisesti toivon tietysti että saisimme näihin meidän uudistusajatuksiimme teiltä uutta virtaa

tässä yhtyisin edustaja satosen aiemmin tänään esittämään puheenvuoroon jossa hän puhui nimenomaan siitä kuinka yleisradion tulee olla täydentävä eikä niinkään kilpailija vaikka tietenkin sellainen pieni kilpailu saattaa positiivistakin pöhinää saada aikaan esimerkiksi monissa maakunnissa

kyse on nyt oikeastaan siitä haluammeko olla suvaitsevainen avoin oikeudenmukainen inhimillinen maa vai haluammeko olla odottamassa kenties viimeisten joukossa tätä lakia

mutta kuitenkin lähtökohtaisesti kun kyse on tietyllä tavalla kilpailua vääristävästä tilanteesta kun meillä on tällainen julkinen toimija samoilla apajilla silloin meillä on erittäin suuri vastuu siitä että tätä tilannetta sitten tarkkaillaan ja myöskin yle itse kantaa siitä vastuuta että se ei kohtuuttomasti kaupallisen median tonttia rasita

yle veroa säädettäessä pidettiin aivan oikein tärkeänä että ylen rahoitus olisi mahdollisimman riippumaton meistä eduskunnan jäsenistä ja poliitikoista yleisemminkin ja se on hyvä periaate

suomi muuttuu

on tunnustettava että vaikka ylenpalttisesta ei missään nimessä voida puhua niin nykyisessä talouden todellisuudessa jossa elämme juuri nyt ylen rahoituksen taso on suhteellisen tukevalla tasolla uskaltaisin näin sanoa

ja juuri tästä syystä ihan ylen olemassaolon oikeutuksen kirkastamiseksi ja että sillä jatkossakin olisi mahdollisimman laaja kansalaisten eli sen maksajien tuki ylellekin on eduksi että keskustelu ylen tehtävistä jatkuu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen yksi tärkeä päämäärä on kyllä turvata koulutuksen saavutettavuus että meidän kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus toisen asteen koulutukseen myöskin tulevaisuudessa

siellä puhutaan ihmisistä jotka ovat työmarkkinatuen varassa toimeentulotuen varassa erityisesti on korostettu yksinhuoltajien asemaa ja yksin elävät tulevat tästä korotuksesta hyötymään

mutta sen oleellinen ydin on siinä että uudistetaan se koko kokonaisuus rakenteet puretaan päällekkäistä tekemistä puretaan raja aidat nuorten ja aikuisten koulutusten välillä koska ei meillä ole erikseen nuorten ja aikuisten työmarkkinoitakaan

lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista joustavia tapoja suorittaa työpaikoilla tekemällä oppien koska siitä on hyviä kokemuksia myöskin kansainvälisesti että se toimii

kehyspäätös on kokonaisuus

ja ehdottomasti tärkeää on se että pystytään lisäämään tehokkuutta nimenomaan karsimalla niistä seinistä ja ylimääräisistä hallinnollisista kustannuksista ja päällekkäisistä tekemisistä siitä syystä että voidaan turvata tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen ja meidän lasten ja nuorten tai tässä tapauksessa nuorten ja myöskin aikuisten koulutus

tähän me haluamme kiinnittää huomiota purkamalla hallinnollista ja kustannustaakkaa työnantajilta ja luomalla uusia malleja miten voidaan monipuolisesti suorittaa tutkintoja niin että niissä on entistä enemmän työpaikoilla tapahtuvaa oppimista mutta myöskin uusi koulutussopimuksen malli

ja tällä todella mahdollistetaan se että pystymme sitten tämän ylimääräisen kertyneen rahan ohjaamaan takaisin opiskelijoiden kannalta positiivisella tavalla siten että se edistää ja mahdollistaa korkeakoulutuksen laadun kehittymistä ja opiskelijoiden kannalta hyviä tulevia näkymiä samoin kuin näkymiä nuorille lahjakkaille tutkijoille

maahanmuuttaja ja turvapaikanhakijalapsilla ja nuorilla on oikeus koulutukseen peruskouluun esiopetukseen varhaiskasvatukseen ja on tärkeää että kunnat hyvin nopeasti pystyvät järjestämään tämän koulutuksen myös heille

ammatillisesta koulutuksesta haluaisin sanoa koska se on mielestäni erittäin tärkeää suomen uusiutumisen ja tulevaisuuden ammattitaidon kannalta että siitä syystä meillä tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriössä on valmisteilla suurin tämän hallituskauden lainsäädäntöhanke ammatillisen koulutuksen reformi jolla on monia tavoitteita

olemme jo käynnistäneet ministeriössä työn jossa pohdimme miten vastaamme tähän kasvavaan tarpeeseen kun meille tulee eritaustaisia oppijoita hyvin erilaisista lähtökohdista tulevina vuosina entistäkin enemmän

hallitus pitää kynsin ja hampain viimeiseen saakka kiinni koulutustakuusta eli siitä että jokaiselle peruskoulun päättäneelle turvataan paikka toisen asteen koulutuksessa

jatkossa on käytössä sekä oppisopimuskoulutus että myöskin joustavampi koulutussopimus jolla voidaan tehdä työpaikoilla oppien tutkinnon osia tai jopa kokonainen tutkinto

ja tämä sääntelyn purkaminen mikä nousi positiivisesti monissa puheenvuoroissa esiin on mielestäni tärkeätä juuri siksi että sillä voimme kun se tehdään vastuullisella tavalla vapauttaa käyttöön nimenomaan sitä kentän omaa toimeliaisuutta ja ammattitaitoa

nimenomaan heidän panoksellaan rakennetaan se tulevaisuuden vahva suomalainen koulutusjärjestelmä jossa päästään tavoitteeseen suomesta koulutuksen osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaana myöskin tulevina vuosikymmeninä

tämän mallin rakentamisen yhteydessä tarkentui myös se että tämä säästö kerryttää eri aikaan eri tahtiin kuin mitä oli käytettävissä tietoa hallitusohjelmaneuvotteluissa mikä oli hyvin ymmärrettävää koska silloin me emme vielä tätä mallia olleet rakentaneet vaan sen aika oli nyt

tässä ei ole mitään ihmeellistä ja kerroin sen tässä kolmatta kertaa ja kiitän myöskin siitä että olette oppositiossa hyvin tarkkaavaisina ja seuraatte sitä minkälaisia päätöksiä hallitus tekee

itselleni erittäin tärkeä asia eilisessä kehyspäätöksessä oli nimenomaan se että päätimme ettei koulutukseen kohdistu uusia leikkauksia joitakin leikkauksia kuten tätä opintotukea nimenomaan kohtuullistettiin pitkän aikavälin tavoitteen osalta ja siinä yhteydessä pystyimme tekemään myös joitain viisaita uudelleenkohdennuksia muun muassa näihin mainittuihin kohteisiin

yhtään niitä vähättelemättä haluan kuitenkin lähettää koteihin äideille isille isovanhemmille lapsille ja nuorille terveisiä että kyllä me näistä selviämme

me nimittäin olemme lähdössä uudistamaan meidän suomalaista koulutusjärjestelmää ennennäkemättömän isolla tavalla

toteutetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi joka toteutetaan nimenomaan jatko opintokelpoisuutta vaalien ja säilyttäen lisäten työssäoppimista purkamalla päällekkäisyyttä

valitettavasti olemme tilanteessa jossa suomi on elänyt yli varojensa ja velaksi ja nyt se pysäytetään tällä hallituksen kunnianhimoisella kipeitäkin päätöksiä sisältävällä ohjelmalla jotta lastemme ei tarvitse maksaa meidän velkojamme myöhemmin

mutta minä haluan korostaa sitä että tämä tehdään nimenomaan sillä tavalla että suomalaisten nuorten lasten myös aikuisten osaamis ja koulutustaso kymmenen vuoden aikajänteellä nousee ja että suomesta tulee maa jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

puheenjohtaja sipilä on puhunut haastatteluissa siitä kuinka yhteiskunnassa pitäisi palata rahankäytössä muutama vuosi taaksepäin koska meillä menopuoli ei samalla tavalla toimi kuin aikaisemmin

tänään kun käytiin tätä keskustelua minulle tuli mieleen että ei voi olla pelkästään mukava mies vaan täytyy myöskin pystyä kertomaan oikeassa mittakaavassa niistä toimenpiteistä joita keskusta aikoo tehdä jotta nämä talouspuheet joita edustaja sipilä on esittänyt myös muuttuisivat käytännön teoiksi

tässä tulikin jo hyvä selvitys tilanteesta ja minulla on tässä myöskin ihan kirjallisena jos haluatte nämä luvut saada jos teillä on näiden kanssa epäselvyyttä

suomi on ainoa pohjoismaa jossa se ei ole mahdollista jossa tältä osin lainsäädäntö vielä laahaa siitäkin huolimatta että esimerkiksi valiokuntien asiantuntijakuulemisessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja helsingin kaupunki oma aloitteisesti ottivat esiin sen että samaa sukupuolta oleville tulisi tämä adoptio oikeus myöskin sallia

kulttuurista lupasin muutaman sanan sanoa

kulttuuripuolella meillä on siitä kiitollinen ja hyvä tilanne lähteä edistämään hallituksen kärkihankkeita jotka liittyvät kulttuurin parempaan saavutettavuuteen ja erityisesti lasten ja nuorten kulttuuriin että tämän hallituksen päätöksenä kulttuuriin ei kohdistu uusia suoria leikkauksia

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija tytti solantaus on tutkinut samaa ja eri sukupuolta olevien parien välisiä eroja laajaan kansainväliseen tutkimusaineistoon perustuen

toki sielläkin tilanne on tiukka johtuen indeksien jäädyttämisistä ja tiettyjen virastojen toimintamenosäästöistä mutta ennen kaikkea siksi että edellinen hallitus teki kulttuuriin kohdistuvia leikkauksia jotka edelleen ovat kehyksissä ja valitettavasti meillä ei tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ollut mahdollisuutta niitä perua

tutkimusaineisto ei millään osin tue sitä väitettä että samaa sukupuolta olevien vanhempien perhe olisi lapsen näkökulmasta huonompi tai että lapset kasvaisivat jotenkin siinä perheessä kieroon

mutta edustaja li andersson jos voisitte viedä edelliselle kulttuuriministerille paavo arhinmäelle terveisiä että helppoa ei ole mutta teemme parhaamme että pystymme kulttuurin hyviä hankkeita edistämään

sama tutkimustulos on todettu myös sosiaali ja terveysministeriön selvityksissä sekä lain esitöissä säädettäessä nykyistä lakia rekisteröidyistä parisuhteista

tällöin todettiin ihan ykskantaan ettei tieteellisistä tutkimuksista saadun tiedon perusteella lapsen kasvattaminen perheessä jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta vaikuta haitallisesti lapsen seksuaaliseen tai sosiaaliseen kehitykseen taikka tunne elämään ja käyttäytymiseen

todella kiinnostaisi tietää onko olemassa näyttöä siitä että esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsia kiusattaisiin enemmän koulussa kuin heterovanhempien lapsia

itsestä tuntuu siltä että itse asiassa lapset ovat monesti avarakatseisempia ja suvaitsevaisempia toisiaan kohtaan kuin heidän vanhempansa

tästä samaa sukupuolta olevien adoptio oikeudesta

adoptiolaista noin yleensä täällä on käytetty hienoja puheenvuoroja nimenomaan lapsen edun näkökulmasta joka vahvistuu tämän lainsäädäntöuudistuksen myötä

adoptiolaissa säädetään ikärajoista joilla pyritään turvaamaan pysyviä ja pitkiä ihmissuhteita mahdollisesti hyvinkin rikkonaisista taustoista tulevalle lapselle

on erittäin tärkeää että näistä ikärajoista voidaan toisaalta poiketa esimerkiksi perheen sisäisessä adoptiossa tai yksittäistapauksissa jos se on lapsen edun kannalta erittäin painavista syistä hyödyllistä

se voi edistää biologisten vanhempien halukkuutta suostua sijaisperheeseen sijoitetun lapsen adoptioon jolloin lapsen elämään tulee sitä kaivattua pysyvyyttä

sijaisvanhemmuus nykyisellään ei ole valitettavasti kovin houkutteleva vaihtoehto ja niistä perheistä on pulaa

toivottavasti tämä lakimuutos pieneltä osaltaan purkaisi lastensuojelulaitosvaltaisuutta ja edistäisi sitä että lapset saisivat kasvaa mahdollisimman pysyvissä perheissä kuitenkin niin että sikäli kun se on lapsen edun mukaista suhteet mahdollisesti säilyvät myöskin biologisiin vanhempiin

moni vanhempi odottaa ihan kuumeisesti että saisi lapsen perheeseen ja maailmassa on paljon lapsia jotka tarvitsevat rakastavia vanhempia

lapsettomien yhdistys simpukka ry otti esiin kirjallisessa lausunnossaan sen että he toivovat lisäresursseja uusien kohdemaiden hankintaan ja sen selvittämiseen voisiko suomi olla muiden maiden tapaan vastaamassa maailman kriisien esimerkiksi luonnonmullistuksien aiheuttamaan adoptiotarpeeseen

tämä olisi sellainen asia johon olisi kiinnostavaa kuulla myöskin ministerin mielipidettä olisiko tässä asiassa mahdollista edetä ja myöskin siitä että näitä kohdemaita saataisiin tulevaisuudessa toivottavasti lisää

ihan viimeisenä asiana vielä totean ennen kuin lopetan että uusi adoptiolautakunta perustetaan valviran yhteyteen ja viime aikojen keskustelun huomioon ottaen lienee selvää että myöskin voimavarojen riittävyyteen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota

arvoisa puhemies

raamisopimus oli vahva näyttö ja täytyy toivoa ja uskonkin siihen että työurien pidentämisessä ja työelämän laatukysymyksissä ja myöskin niissä työelämän ja perhe elämän yhteensovittamisen kysymyksissä edetään yhtä hyvää vauhtia kun nyt on erinomainen yhteys tuonne työmarkkinakenttään synnytetty

nämä ovat sentyyppisiä vaurioita jotka vaikuttavat loppuelämän eikä niitä voi myöhemmin hoitaa tai rakastaa pois

tästä olemme peruspalveluministeriltä aikaisemmin tiedustelleet täällä salissa ja silloin saimme lupauksen tästä on varmaan reilu vuosi aikaa että hyvin pian voimme jo odottaa eduskuntaan lakiesitystä joka mahdollistaisi sen tahdonvastaisenkin hoidon päihdeäideille

tiedustelisinkin miten me voisimme saada yritykset paremmin mukaan ja tehdä esimerkiksi oppisopimuskoulutettavan harjoittelijan tai sanssi korttilaisen ottamisen houkuttelevammaksi

varmasti sosiaalihuoltolaki jota valmistellaan tuo tähän päihdeäitien hoitoon ja kuntoutukseen resursseja toivottavasti tulevaisuudessa mutta mitä kuuluu tälle tahdonvastaisen hoidon mahdollistavalle laille

muutenkin palkkatukea voisi ohjata nimenomaan yrityksiin työllistymiseen koska siellä on se aidon työllistymisen mahdollisuus parempi sitten tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia siten että koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen enimmäismäärää sallitaan korotettavan

velvollisuus jättää maksu perimättä tai alentaa sitä olisi nykyistä tiukempi jotta muutos ei vaikeuttaisi pienituloisten perheiden lasten osallistumista aamu ja iltapäivätoimintaan

maksu olisi esityksen mukaan jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava jos huoltajan elatusvelvollisuus tai toimeentuloedellytykset sitä vaativat

maksujen korottaminen vastaamaan paremmin yleistä hintakehitystä ja palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia kannustaa kuntia järjestämään laadukkaasti tätä lapsiperheille tärkeää palvelua

pienuus tai

virusten multalan poissa krystian

joskus ja osin tätäkin keskustelua kuunnellessa tuntuu siltä että suomalainen maksuton koulutus koetaan aika itsestään selvänä vaikka tosiasiassa se on kansainvälisestikin ottaen harvinaisuus ja todellista luksusta hyvinvointivaltion palvelu parhaimmillaan

stipendijärjestelmä ja verovähennysoikeus jotka tähän lakialoitteeseen sisältyvät takaisivat sen että kenenkään myöskään eu ja eta alueen ulkopuolisen opiskelijan koulutus ei jäisi kiinni siitä että tulee vähävaraisista oloista ja näin ollen ajatus mahdollisuuksien tasa arvosta mielestäni hyvin toteutuu tässäkin lakialoitteessa

sen lisäksi vielä nostaisin yhden asian yhden huomion lappeenrannan teknillisen yliopiston kokemuksista joita on siteerattu tässä salissa illan aikana paljon

tämä maksullisuus on vaikuttanut paitsi niiden opiskelijoiden motivaatioon myöskin lappeenrannan teknillisen yliopiston kokemusten mukaan yliopiston motivaatioon kehittää opetuksensa laatua

edustajaksi haluttu

keskustelu on päättynyt

miten säästöt vaikuttavat

puhemiesneuvosto ehdottaa virka pannaan pöydälle kahdeskymmenestoinen helmikuuta kaksituhattakolmetoista pidettävän pääsystä hyväksyttäneen

olen kertonut näistä käynnissä olevista uudistuksista teille monissa yhteyksissä ja on luottavainen olo siitä että vaikeassakin tilanteessa me pystymme viemään läpi näitä uudistuksia siten että turvaamme parhaan kykymme mukaan sitä ydintä eli koulutuksen ja tutkimuksen laatua

eduskunnan seuraava täysistun perjantaina kahdeskymmenestoinen päivä helmikuuta kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista

minun täytyy sanoa että sitä on myös siinä mielessä ilo tehdä että vaikka vaikeat leikkaukset kohdistuvat myös ammatilliseen koulutukseen niin meillä on ammatillisen koulutuksen kentän kanssa hyvä vuoropuhelu ja siellä nähdään uudistuksen tarve aivan ilmeisenä

tämän uskallan sanoa siitä huolimatta että näihin prosenttilukuihin liittyy tiettyä keskustelua jota on tällä viikollakin käyty mutta joka tapauksessa palaute oli erittäin positiivista siellä että nähtiin uudistus tarpeellisena

tulin juuri tähän tilaisuuteen tuolta helsingin yliopistolta missä tapasin yliopistojen rehtoreita ja heidän kanssaan on käyty hyvää keskustelua siitä millä tavalla koulutuksen ja tutkimuksen laatu voidaan turvata vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa

helsingin yliopiston kohdalla tunnen kyllä myöskin itse sen paineen ja kovan tilanteen että siellä on yt neuvottelut käynnissä ja toivon että sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan huomiot ja eduskunnan suunnittelema lausuma tästä helsingin yliopiston rahoituksen tason turvaamisesta ja korjaamisesta olisi mahdollista toteuttaa kehysriihessä mutta siihen me palaamme vielä monta kertaa uudelleen

mielelläni vielä olisin jatkanut mutta jos tämä oli viimeinen puheenvuoroni niin toivon teille kaikille hyvää joulua ja kiitän hyvästä yhteistyöstä

te olette sitä mieltä että vanhoilla rakenteilla mennään vaikka maailma ympärillä muuttuu suomi muuttuu ihmiset muuttavat ja muuttuvat ja tarvitsevat erilaisia ja väestön ikääntyessä myöskin enemmän palveluja kuin aiemmin

eikä siinä oikeastaan vielä kaikki